oinonen lähtee kyllä kauniista ja hienosta ajatuksesta että väestönsuojien rakentaminen on osa kokonaismaanpuolustusta ja haluaa sitä kautta turvata mahdollisimman monelle väestönsuojatilat silloin kun joku vaara uhkaa

takuueläke on historiallinen aikaansaannos ja varsinkin tässä globaalissa taloustilanteessa

se mitä tässä voisi toivoa on se että sitten kun tämä järjestämislaki aikoinaan tulee niin lähdetään kuitenkin siitä että jatkossa ei voi synnyttää tähän suomeen vain yhtä tai kahta mallia vaan varmasti on useampia eri malleja kuinka meidän terveydenhuoltokysymyksiämme tulevaisuudessa ratkotaan

tavoitteenamme maana ei ole päästä lähes maaliin ja todeta että olemme muihin kilpailijoihin nähden niin hyvissä asetelmissa että jäämme tähän

suurin epätasa arvo kohdistuu erityisesti nuoriin naisiin

todellisesta tasa arvosta voimme puhua vasta kun työnantajan palkatessaan uutta työntekijää ei tarvitse edes pohtia nuoren naisen palkkaamisesta mahdollisesti koituvia kuluja

eivätkö nämä jos mitkään ole juuri niitä asioita joilla kansalaistemme taloudellisia ja sitä kautta myös sosiaalisia eroja yritetään maassamme kaventaa

ehkä lapsiperheetkin voisivat jopa saada isompia asuntoja ja sitäkin kautta vaikutettaisiin tällaisiin perhetilanteisiin ja perheiden hyvinvointiin

toivottavaa olisi että perhevapaajärjestelmä kohtelisi myös kaikkia lapsia yhdenvertaisesti riippumatta siitä minkälaiseen perheeseen he syntyvät

tältä kohdin kyllä myös olen sitä mieltä että hallituksen esitys on järkevä mutta kiitän ed

naisten ja miesten vanhemmuudesta koituvien kustannusten tasaaminen parantaa naisten ja miesten välisen tasa arvon lisäksi työmarkkinoiden tasa arvoa ja yrittäjyyttä

oinosta että hän on ajatellut tätä asiaa näin laajasydämisesti ja haluaa turvata meille jokaiselle väestönsuojatilat

suomalaisen elintarviketalouden vahvuuksia ovat muun muassa tuotteiden korkea laatu valvottu ja jäljitettävä tuotantoketju ja hyvä hygieniataso yritysten ja neuvojien korkea ammattitaito kuluttajien arvostus kotimaista ruokaa kohtaan sekä ketjun eri toimijoiden vahva yhteistyö elintarvikkeiden laadun ja turvallisuuden eteen niin sanotulla pellolta pöytään periaatteella

mielestäni vanhempainvapaata uudistettaessa keskeisemmäksi tavoitteeksi on asetettava se että molemmilla vanhemmilla olisi tasa arvoiset edellytykset osallistua niin perhe kuin työelämään

tavoitteenamme on vanhempainvapaiden asteittainen pidentäminen jolloin isille on osoitettava suurempi osa vanhempainrahakaudesta

kansallisen ruuantuotannon peruskapasiteetti on voitava pitää yllä kaikissa tilanteissa jotta pystytään hallitsemaan muun muassa kansainvälisistä suhdannevaihteluista ruokakriiseistä ja ilmastonmuutoksesta aiheutuvia riskejä

olemme sitoutuneet edistämään samapalkkaisuusperiaatetta

töiden vaativuuden arviointi naisvaltaisten alojen kilpailukyvyn parantaminen ja nuorten naisten työllistyminen kokoaikaisiin työsuhteisiin edistävät samapalkkaisuutta

maataloustuottajien markkinoilta saama hinta ei ole seurannut kustannuskehitystä eikä se ole taannut riittävää tulokehitystä

maatalouden kannattavuuden turvaaminen onkin yksi keskeisistä maatalouspolitiikan haasteista ja tavoitteista ja sitä kautta takaa tulevaisuudessakin puhtaan ja kotimaisen ruuan saannin

teot ratkaisevat enemmän

myös julkinen jatkuva kritiikki eläinten hoitoa ja maataloustukien saajaa kohtaan lisäävät epävarmuutta ja ahdistusta

arvoisa puhemies

ravitsemuksen ja terveyden yhteydet ovat jo hyvin tunnettuja ja suomessa on tehty menestyksekästä työtä ravitsemuksen parantamiseksi

kuitenkin monet samanlaiset kehityskulut jotka voivat lisätä terveysvaaroja elintarvikkeissa vaikuttavat myös ruuan ravitsemukselliseen laatuun

aivan ensimmäiseksi haluan kiittää ministeri hyssälää siitä että näin haasteellisessa taloustilanteessa olemme saaneet kuitenkin sellaisia uudistuksia aikaan jotka nimenomaan parantavat kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten tilannetta

tällaisia tekijöitä ovat muun muassa elintarvikeketjun kansainvälistyminen elintarviketeknologien kehitys sekä kuluttajaryhmien erilaistuminen

turvallisuus on pitkäjänteisen työn tulos jossa rehellisyyttä ammattitaitoa ja huolellisuutta vaaditaan ketjun jokaisessa osassa

suomalaista maataloustuotantoa ei tule ajaa asemaan jossa joudutaan luopumaan kilpailukyvyn nimissä nykyisestä eläimet ja ympäristön huomioivasta tuotantotavasta

tällä hetkellä tuotteiden kotimaisuus on varmin tae elintarvikkeiden puhtaudesta

kiellettyjä eläinhormoneja ei meiltä ole löytynyt

tuontiliha sekä kananmunat on tutkittava salmonellan varalta

kysyisinkin ministeri hyssälältä

erityisesti siipikarjan lihaerät ovat osoittautuneet ongelmallisiksi

onko ministerin voimakkaasti ajama masto hanke jo alkanut purra ja mitä jatkosuunnitelmia tässä tärkeässä masennuksen ennaltaehkäisytyössä ministeriössä on suunnitelmissa

meidän on syytä olla huolissamme tuontielintarvikkeiden laadusta sillä elintarvikeskandaalit ja ruokaväärennykset maailmalla lisääntyvät

elintarvikkeissa määräysten vastaisuus johtui useimmiten kasvinsuojeluaineiden jäämistä mikrobiologisesta laadusta lisäaineista tai vääristä pakkausmerkinnöistä

arvoisa puhemies

hankintalain mukaisia kilpailutuksia on täysin mahdollista tehdä niin että tuloksena on lähiruokaa ja sesonkituotteita

suomen vahva panostus elintarviketurvallisuuteen ei näy lopputuotteiden hinnoissa eikä tuottajien tileissä

jos emme ole valmiita maksamaan kotimaisista tuotteista oikeata hintaa ruuantuotantomme siirtyy yhä enemmän sinne missä elintarviketurvallisuusasioista ei huolehdita maamme tavoin

meidän täytyy suojella niitä jotka haluavat tulevaisuudessakin tuottaa ja tehdä liiketoimintaa puhtaalla ja laadukkaalla ruualla

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

gustafsson että kun neuvottelut siirtyvät enemmän liitto ja työpaikkatasolle niin ehkä on sitten vaikeampaa myös tätä tavoitetta saavuttaa

ihan niistä keinoista olisin halunnut kuulla mitä muuta tässä työkalupakissa vielä olisi että tätä tavoitetta kuitenkin saataisiin entistä lähemmäksi koska se on meidän tasa arvossamme yksi erittäin selvä epäkohta

arvoisa puhemies

pääministeri mari kiviniemen hallituksen tärkein tavoite on löytää sellaisia ratkaisuja joilla suomi ajetaan pois tästä talouden taantumasta vastuullisella ja hallitulla sekä aktiivisilla ja eteenpäinvievillä toimenpiteillä

hallituksen hyvä ohjelma on jatkoa matti vanhasen toisen hallituksen ohjelmalle ja vanhasen ansiokkaalle työlle pääministerinä seitsemän vuoden ajan

kiviniemen hallituksen ohjelman ytimen sanat suomi ehyenä kasvun työllisyyden ja kestävyyden uralle ovat kaikki tärkeitä ja erittäin merkityksellisiä sanoja ja niiden avulla voimme odottaa myös hyviä tekoja tulevia aikoja ajatellen

vientiteollisuutemme palautumista ennen taantumaa olevalle aikakaudelle on tuettava ja sellaisia päätöksiä on edelleen rakennettava että vientiteollisuuden kasvu lisääntyy

viennin lisääntymisen myötä myös työpaikoilla usko tulevaisuuteen palautuu ja moni lomautettu tai vajaata työviikkoa tekevä saa taas mahdollisuuden kokoaikaiseen työntekoon

viennin turvaaminen takaa suomelle mahdollisuudet selviytyä muista käsillä olevista haasteista ja turvata nimenomaan hyvinvointipalveluiden saatavuus kaikkialla suomessa ikääntyvälle väestöllemme

edellinen matti vanhasen toinen hallitus ymmärsi että työllisyyden hoitoon tarkoitetut toimenpiteet ovat kaikkein tärkeimpiä ja samalla linjalla jatkaa nyt taipaleensa aloittava mari kiviniemen ykköshallitus

kiviniemen hallituksella on vahva sosiaalinen omatunto

taloudellisesta taantumasta huolimatta hallitus uudistaa sosiaaliturvaa ja pitää huolta siitä että kaikkein heikoimmassa asemassa olevista pidetään huolta

jo aikaisemmin päätetty takuueläke tullaan toteuttamaan sovitusti ensi maaliskuussa

merkittävä uudistus tulee olemaan myös se että kuntatalouteen valmistellaan kehysmenettelyä jolla tullaan turvaamaan pitemmällä aikavälillä kuntien kustannuskehitystä turvaten siten palveluiden saatavuus kaikkialla suomessa

se lisää tasa arvoisuutta ja on viesti kansalaisillemme siitä että hallitus haluaa taata maakunnissa asuville kuntalaisille laadukkaat peruspalvelut tulevaisuudessakin

selonteko korostaa elintarvikeketjun ja turvallisuuden vaalimista ja selonteossa on ansiokkaasti käsitelty keskeisiä ravitsemuksen haasteita

hyvä ruokavalio on olennainen perusta kansalaisten terveydelle

runsas kovan rasvan ja suolan saanti kulutuksen ylittävä energiansaanti sekä runsas sokerin käyttö

hallitusohjelmassa on keskeisesti esillä työelämään liittyvät kysymykset

talouskasvun takaa osaava ja työhönsä motivoitunut työntekijä

työhyvinvointi ja hyvä johtaminen ovat myös keskeisiä asioita

selonteossa asetetaan tavoitteeksi ylipainon esiintymisen vähentäminen johon tähtäävien toimien selvittäminen on tärkeää

hallitusohjelmassa kannetaan huolta siitä etteivät nuoret syrjäydy varhaisessa vaiheessa työmarkkinoilta

kaikille nuorille varmistetaan koulutuspaikka perusopetuksen jälkeen

tämä onkin välttämätöntä kun tutkimusten mukaan jo muutaman kuukauden poissaolo työstä tai koulutuksesta saattaa aiheuttaa syrjäytymiskehityksen josta taas aiheutuisi mittavia kustannuksia yhteiskunnallemme

selonteko tukee vahvasti valtioneuvoston periaatepäätöstä terveyttä edistävän liikunnan ja ravinnon kehittämislinjoista

lihavuuteen tulee kiinnittää huomiota kaikissa ikäryhmissä ja etsiä aktiivisesti vaikuttamiskeinoja

työuria pitäisi pystyä kannustavalla tavalla lisäämään sekä alku että loppupäästä mutta ennen kaikkea työuran keskellä jos uupumuksen masennuksen tai muun syyn vuoksi on joutunut jättäytymään väliaikaisesti työnteon ulkopuolelle

selonteossa mainittujen ruoka alan henkilöstöryhmien lisäksi myös terveydenhuoltohenkilöstön riittävä ravitsemusosaaminen tulisi nykyistä paremmin varmistaa

myös välipala automaattien sisältö ja saatavilla olevien välipalojen laatu ovat tärkeitä paikallisia kehittämiskohteita

erityisen tyytyväinen olen hallitusohjelman linjaukseen siitä että sukupuolten välistä tasa arvoa edistetään ja luonnollisesti samapalkkaisuusohjelmaa jatketaan

on tärkeää että elintarvikkeiden pakkausmerkintöjä koskevaa lainsäädäntöä ja käytäntöjä kehitetään siten että pakkauksiin tulee riittävästi tietoa ravintosisällöstä helppolukuisessa muodossa

sosiaali ja terveysministeriö yhdessä valtiovarainministeriön ja työmarkkinajärjestöjen kanssa valmistelevat esitystä vanhemmuuden kustannusten jakamisesta ja perhevapaajärjestelmän kehittämisestä

arvoisa puhemies

yrityksiä tulee kannustaa käyttämään pakkauksissa tuotteen ravintosisältöä kuvaavaa gda ja sydänmerkkiä kuluttajien ostopäätösten helpottamiseksi

yhteiskunnassamme on syytä siirtyä todelliseen työelämän tasa arvoon miesten ja naisten välillä ja se syntyy sitä kautta kun vanhemmuudesta aiheutuvat kustannukset jaetaan tasaisesti kaikkien työnantajien kesken

seurujärven tekemä lakialoite on todella hyvä ja kannatettava

voisi sanoa että tämä lakialoite pitää sisällään sen että kannamme lapsistamme ja nuoristamme huolta suojelemme lapsia ja nuoria tällaisilta ylimääräisiltä juomilta

näin nuori nainen ei tule syrjityksi työelämässä eivätkä nuorten naisten työnantajat ainoastaan osallistu vanhemmuudesta johtuvien kustannusten maksumiehiksi

eriarvoisuuden pienentämiseksi on tärkeää että heikompiosaisten väestöryhmien ravitsemukseen kiinnitettäisiin erityistä huomiota käytännön toimenpitein

arvoisa puhemies

tällä hallitusohjelmalla voidaan työnteon ja yrittämisen edellytysten lisääntymisen myötä taata suomalaisten hyvinvointi tulevaisuudessakin oikeudenmukaisella ja tasa arvoisella tavalla

päivähoidon ja koulun ruokailutilanne on lasten ensimmäinen kodin ulkopuolinen ruokailumalli jolla voidaan edistää hyvää ravitsemusta

unihäiriöt johtavat keskittymiskyvyttömyyteen koulussa jopa masennukseen joka on lasten ja nuorten keskuudessa myös lisääntynyt

kouluissa tarjotaan tavallisesti yksi ateria päivässä päivähoidossa jopa kolme ateriaa päivässä ja vanhusten hoitolaitoksissa usein päivän kaikki ateriat

erittäin isona asiana näen tämän riippuvuusnäkökulman että kun lapsi tai nuori altistuu juomaan tällaista energiajuomaa niin minun mielestäni on ihan luonnollista että riippuvuus muittenkin nautintoaineitten käyttöön lisääntyy sitten myöhemmällä iällä

ammattikeittiöiden monipuolisella suositusten mukaisella ja hyvällä ruokatarjonnalla voidaan antaa lapsille nuorille ja aikuisille mallia hyvistä ja terveellisistä ruokavalinnoista sekä ylläpitää ikäihmisten toimintakykyä

lauri oinonen otti esille täällä tämän että nimi energiajuoma on harhaanjohtava ja olen ihan samaa mieltä hänen kanssaan että tämä nimi kyllä johtaa harhaan ja kannustaa nuoria käyttämään tällaista juomaa jota he todellisuudessa eivät tarvitse

vanhemmat kantavat tietenkin vastuun ja on hyvä että eräät koulut ovat kieltäneet energiajuoman käytön kouluaikoina

mihin tällaisia energiajuomia todella tarvitaan

mihinkä nuoret tällaisia tarvitsevat

ruisleivällä ja terveellisillä välipaloilla kyllä jaksaa ja ne paljon paremmin pitävät nälkää poissa ja ovat paljon terveellisempiä

lastensuojelutyöntekijöillä ja muilla lastensuojelutyössä mukana olevilla tulisi olla nykyistä paremmat mahdollisuudet mutta myös velvollisuus jatkuvaan täydennyskoulutukseen

erityisen tärkeää on että lastensuojelutyössä kiinnitetään huolta pysyvyyteen ja sen turvaamiseen lastensuojelun ja sijaishuollon asiakkaana olevien lasten ja nuorten elämässä mihin yleisesti on sisältynyt ja sisältyy paljon turvattomuutta ja epävarmuutta

tämän lakialoitteen tarkoituksena on matkakuluvähennyksen oikeudenmukaistaminen siten että työn vastaanottaminen ja työssäkäynti esimerkiksi työssäkäyntialueen ulkopuolella ei käy kohtuuttomaksi

tällä lakimuutoksella halutaan varmistaa kansalaisen oikeudenmukainen ja tasapuolinen kohtelu riippumatta siitä missä hän asuu ja kuinka pitkä hänen työmatkansa on

lastensuojelun avohuollossa ja sijaishuollossa tulisikin kiinnittää erityistä huomiota tekijöihin jotka heikentävät pysyvyyttä ja jatkuvuutta ja lainsäädännöllä vaikuttaa näiden tekijöiden minimoimiseen

verotuksessa matkakuluvähennysten tulee vastata todellisia välttämättömiä kuluja ja niiden tulee taata tasapuolinen sekä oikeudenmukainen verotuskohtelu

arvoisa puhemies

työnteon tulisi olla kannattavaa ja kannustavaa myös matkakustannusten verovähennyksen osalta

nyt työn vastaanottaminen työssäkäyntialueen ulkopuolella tuo liikaa kustannuksia työntekijälle muun muassa kohonneiden polttoainekustannusten johdosta

arvoisa rouva puhemies

opposition tekemä välikysymys työllisyyden turvaamisesta suomessa on aiheena todella tärkeä mutta valitettavasti tämän kysymyksen esittäminen matti vanhasen toiselle hallitukselle tai mari kiviniemen ensimmäiselle hallitukselle on kyllä aiheeton

työllisyyden turvaaminen on ollut tämän hallituksen keskeisimpiä ja tärkeimpiä tavoitteita

lisärahoitusta suunnattiin kotimaisen kulutuksen lisäämiseen ja sitä kautta työllisyyden kehittymiseen myönteisemmäksi

arvoisa rouva puhemies

tämä kaikki on tuottanut tulosta

työttömyystilastot eivät ole nousseet onneksemme niille tasoille mitä alun perin arvioitiin ja ennustettiin sen voi oppositiokin myöntää

moni kesäinen kulttuuritapahtuma perustuu siihen että vapaaehtoisin voimin saadaan tapahtuma järjestymään tehdään talkootyötä yhteiseksi hyväksi

varsinkin nuorten on erittäin tärkeää saada työ tai koulutuspaikka sillä tutkimukset ovat osoittaneet että jopa kolmen kuukauden työttömyysjakso voi aiheuttaa syrjäytymiskehitystä

yleishyödyllisten järjestöjen yllä on leijunut uhka talkootyön verotuksesta

verottomuudesta on pidettävä tiukasti kiinni koska merkittävä osa suomen kulttuuritapahtumista sekä urheiluseuroista toimii talkootyön pohjalta

nuorisotyöttömyyden taittuminen kesällä oli hyvä merkki siitä että hallituksen kohdennetut lisäresurssit auttoivat helpottamaan nuortemme tilannetta

tapahtumassa esimerkiksi nuorilla laulajilla on mahdollisuus päästä mukaan kuuluisien oopperalaulajien kanssa harjoittelemaan sitä mitä on elämä kulttuurin parissa

on tärkeää että pääministeri kiviniemen hallitus ei ole lähtenyt tekemään leikkauslistoja vaan päinvastoin kaikkein heikkotuloisimmille on suunnattu taloudellisia resursseja

sitä kautta muutama nuori on löytänyt itselleen ammatin ja esiintyy nyt suuremmilla areenoilla mikäs sen hienompaa

muun muassa pienimpiä äitiys isyys ja vanhempainrahoja sekä sairaus ja kuntoutuspäivärahoja on korotettu työmarkkinatuen tasolle ja ne sidotaan indeksiin